demokratian vankkumattomana kannattajana kannatan lämpimästi edustaja hirvisaaren lakiesitystä ja toivon että myös eu jäsenyyden kannattajat sitä demokratian toteutumisen vuoksi

yrityksistä onkin kuulunut toiveita siihen suuntaan että yliopistojen tulisi järjestää kokopäivätyön oheen räätälöityjä täydennyskursseja koska näillä yrityksillä harvemmin on mahdollisuutta irrottaa työntekijöitään kovin pitkäksi aikaa koulun penkille

tämä on itselleni epäselvä

onko otettu huomioon yritysten tarpeet

yritykset kuitenkin tietävät itse parhaiten minkälaista työvoimaa ja

arvoisa herra puhemies

tervehdin ilolla sitä että näitä kalastukseen liittyviä maksuja yksinkertaistetaan yhdistämällä kalastuksenhoitomaksu ja viehekalastusmaksu yhdeksi maksuksi

lisäksi maksutonta tulevaisuudessa tulisi olemaan myös silakan litkaus jota varmaan meistä monet täälläkin harrastavat

eläkeläisiä rokotetaan tässä maassa jo ihan tarpeeksi monin muin keinoin eli annetaan heidän siis edes kalastamalla hankkia itselleen jotain leivän päälle ja samalla vähän sisältöä sekä hyvinvointia elämään

eli hienoa että perussuomalaisten ajama asia otettiin hallituksessa sdpn taholta onkeen

vapaa ajankalastuksen merkitys ja erityisesti tulevaisuuden mahdollisuudet matkailu ja ravintola alalle esimerkiksi lapissa ja meillä kymijoella ovat erityisen mittavat

ammattikalastajien määrä on kuitenkin laskenut vuosi vuodelta eikä monelle jäljelle jääneelle se lohi ole mikään ykköskohde

pahin ongelma lohen nousulle jokia ylös eivät siis ole rehelliset ammattikalastajat ulkomerellä vaan tällaiset vähän epämääräiset puoliammattilaiset näillä suistoalueilla jotka rysillään ja verkoillaan estävät lohen pääsemisen sinne mistä siitä siis se suurin taloudellinen hyöty alueelle saataisiin

arvoisa puhemies

kuten edustaja turunen mainitsi on tämä esillä oleva asia ihan erinomaisen tärkeä ja vain tyyppihyväksyttyjä kassakoneita käyttäen voidaan estää ravintola alalla rehottava harmaa talous

viime vaalikaudella tosiaan sosialidemokraattinen sosiaali ja terveysministeri susanna huovinen esitteli täällä täysistuntosalissa lakiehdotusta joka olisi mahdollistanut paperittomien eli laittomasti maassa olevien ulkomaalaisten maksuttoman terveydenhuollon

illan aikana siitä muodostuu niin suuri pimeä kassa että sillä saadaan maksettua hyvinkin helposti jonkun pimeän työntekijän palkka

silloin juuri minua ennen puhunut edustaja zyskowicz totesi asiasta seuraavin sanankääntein

sitten näitten erilaisten olutravintoloiden lisäksi esimerkkini kaltainen kikkailu on todella helppoa kaikennäköisissä pitserioissa ja kebab kioskeissa

näkisin jopa alkoholiravintoloita tärkeämpänä sen että tämä kuitinantamisvelvollisuus saatettaisiin kunnolla voimaan juuri tämän tyyppisissä paikoissa samaten kuin ne tyyppihyväksytyt kassakoneetkin

mutta on annettava tunnustusta eduskunnalle joka ei lakiehdotusta hyväksynyt ja etenkin edustaja rajamäelle joka ehdotti viime hetkellä asian pöydällepanoa sekä niille lukuisille edustajille jotka sitten kannattivat tätä rajamäen ehdotusta

tällä olisi mielestäni erityistä vaikutusta ulkomailta suomeen tulevan harmaan ja jopa vihreänharmaan talouden torjunnassa

tämän vaalikauden hallituksen ohjelmassa ei lue mitään siitä että laittomasti maassa oleville pitäisi järjestää maksutonta terveydenhoitoa ja tämän pitää olla myös tämän lainsäädännön henki

kun käsittelemme tartuntatauteja ja niiden hoitoa minua huolestuttaa venäjän suuri tuberkuloosimäärä johon myös edustaja zyskowicz tuossa viittasi

lisäksi venäjän valtiollisen aids tutkimuskeskuksen johtajan mukaan ainakin kaksi miljoonaa venäläistä saattaa saada hiv tartunnan seuraavan viiden vuoden aikana

tuberkuloosi ja hiv tartuntojen uhka tulee idästä

lain henki on tartuntatautien estäminen eikä esimerkiksi hiv tartunnan saaneiden turvapaikanhakijoiden ja laittomien siirtolaisten hoidon aloittaminen

muuten luomme jälleen porsaanreiän joka mahdollistaa sen että miljoonat taudista kärsivät hakeutuvat nimenomaisesti suomeen joka sinisilmäisyydessään hoidon sitten kustantaa

meidän pitää varmistaa että lainsäädäntömme on valmiina sellaista tilannetta varten että itärajalta alkaa yhtäkkiä liikkua tuhansittain siirtolaisia kohti suomea ja samalla huolehtia että tulijat tulevat niin sanotusti puhtaat jauhot pussissa ilman tartuntaa takataskussa

mutta meidän ei pidä lähteä sille tielle että hoidamme myös laittomat siirtolaiset henkilöt joilla ei ole edellytyksiä oleskelulupaan suomessa ja jotka tulevat suomeen vain hakemaan maksutonta hoitoa

lainsäädännössä pitää kiinnittää huomiota oikein erityistä huomiota siihen ettei hoidon antamista harkitseva asiantuntija voi määrittää hoidon aloittamista turisteille ja laittomasti maassa oleville

samaan aikaan kun vanhusväestömme joutuu maksamaan yhä enemmän omista lääkkeistään ei ole millään tavalla perusteltua luoda rinnakkaisjärjestelmää joka antaa maksutonta hoitoa muualta tuleville

kiinnitin tässä esityksessä huomiota näihin tulkinnanvaraisiin kirjauksiin joihin myös tosiaan edustaja zyskowicz viittasi ja vaadin että tämä asia tarkennetaan ja korjataan valiokunnan jatkokäsittelyssä

minussa on hieman agnostikon ja epäilevän tuomaan vikaa mutta tiukan paikan tullen uskon kolmiyhteiseen jumalaan ja siihen että jeesus on tie totuus ja elämä

jos olisin tiukkamielinen ääriprotestantti pitäisin muita uskontoja harhaoppeina ja niiden harjoittajia väärän profeetan palvelijoina

voit saada tuomion siitä jos arvostelet eläinten rituaalinomaista teurastusta pienten tyttöjen ja poikien ympärileikkausta tai lapsiavioliittoja joihin mahdollisesti jonkun profeetaksi nimetyn omat mieltymykset muka oikeuttavat

edelleen voit saada tuomion siitä jos epäilet johonkin uskontokuntaan kuuluvien henkilöiden maahanmuuton seurauksena terrorismin uhan suomessa lisääntyvän huoltosuhteen heikkenevän ja perusturvallisuuden vähenevän

jos vasemmistoliiton sikäläinen kaveripuolue syriza nousee maan suurimmaksi puolueeksi tullee todennäköisesti tapahtumaan seuraavaa

sanomista voi tulla siitäkin jos työnantajana vaadit naispuolista työntekijääsi pukeutumaan yhtenäiseen työasuun muun henkilökunnan kanssa

ne voivat olla myös julmia yhteiskuntajärjestelmiä jotka rapauttavat pohjoismaista tasa arvoon ja yhdenvertaisuuteen perustuvaa mallia

kaikkeen pitää kuitenkin varautua ja minua huolestuttaa se että suomen hallitus ei näytä olevan mitenkään vakavasti varautunut siihen että euroalue todellakin saattaa hajota jo tämän suven aikana

kannatan jussi halla ahon lakialoitetta ja jos siinä väärin teen niin jumala minua rangaiskoon

olen tässä salissa moneen kertaan todennut että yhteisvaluutta alue ei toimi niin kauan kuin siinä olevat maat eivät ole taloudellisesti yhteismitallisia eivätkä pelaa samoilla säännöillä

mutta jonkunnäköinen peruste siihen on ollut ilmeisesti se että näiden kohdalla jotka ovat olleet vastaanottokeskuksessa ja sitten saavat myöhemmin sen toisen pienemmän ajan sitä korvausta on väitetty että se johtuisi muka siitä että kun henkilö on ollut jo siellä vastaanottokeskuksessa niin hän on jo jonkun verran aikaa kotoutunut ja oppinut ja ehkä mahdollisesti saanut kielitaitoharrastusta ja näin edelleen

euron mahdolliset hyvät puolet olisivat saavutettavissa pohjoismaiden saksan hollannin ja muutaman muun taloutensa hyvin hoitaneen maan kesken

alppien eteläpuolista suunnilleen muinaisen rooman alueelle sijoittuvaa eurooppaa ei siihen tarvittaisi ja nyt se on hukuttamassa meidät muutkin

tämä lakimuutos joka estää lupien keinotekoisen lahjoittamisen ja yritysosuuksilla keinottelun on hyvä ja vähentää varmasti harmaata taloutta

uusi hansa tai kalmarin reunioni olisi nykyistä vastuullisempi vaihtoehto jos omaan itsenäiseen valuuttaan ei haluta palata

arvoisa puhemies

kiitän tosiaan hallintovaliokunnan puheenjohtajaa pirkko mattilaa ja koko valiokuntaakin tästä hyvin tehdystä työstä

kuitenkin se että taksiyrittäjä voi nyt siirtää ilmoitusvelvollisuuden edellyttämän päivystyksen kokonaan internetiin on maaseudun iäkkäiden taksinkäyttäjien kannalta huonompi juttu etenkin kun nettiyhteydet eivät ihan koko suomea vieläkään täysin kata

autonomian aikanahan meillä oli jopa oma itsenäinen valuutta markka vaikka se alkuperäinen bobrikov koetti tältäkin osin itsenäisyyttämme kaventaa

olen tyytyväinen hyvin pitkälti tähän valiokunnan mietintöön

mutta yksi miinus sieltä edelleen kuitenkin löytyy ja toivon todellakin että tähän kiinnitetään huomiota ja tätä lakiesitystä päivitetään sen mukaisesti tai sitten tämä ongelmakohta korjataan jollain toisella lakiesityksellä

keskusteluun kompan ja eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyssä sisällöltään paistettu lakiehdotuksen että lakiehdotuksen toinen toivottavasti taksiyrittäjät itse tämän huomioivat

tavallisella kansalaisella ja kuntalaisella on ollut mahdollisuus vaikuttaa ainakin periaatteessa kohtalaisen tehokkaasti ja suoraan

pensaspaloakin on sammuteltu jo useamman vuoden ja aina on hoettu että näillä toimin estetään tämän palon leviäminen omalle tontille

heidän päätöksiään on voinut kyseenalaistaa ja saada aikaan muutoksia ja jopa ajaa eteenpäin omia hyväksi katsomiaan asioita

samoin kasvaa taloudellinen riippuvaisuus avustajamaista

lisäksi kuntia tulee informoida siitä että kotouttamisohjelma ja ely keskuksen kanssa tehtävä sopimus ovat edellytyksenä laskennallisten korvausten saamiselle myös automatisoidussa korvausprosessissa

jos sen olisi antanut sortua silloin reilut kaksi vuotta sitten olisi vettä tullut kyllä nilkkoihin asti ja ihan varmasti olisimme vilustuneet se on totta

kokoomuksen sdpn sekä rkpn vaikutusvalta kasvaa monin paikoin ehkäpä joissain kohtaa yllättäen myös perussuomalaisten

nyt tuota patoa on kuitenkin tilkitty ervv nimisellä laastilla joka on aiheuttanut ainoastaan sen että paine padon toisella puolella on kasvanut

odotettavissa on kuitenkin se että paikallinen demokratia ja palvelut karkaavat uusissa jättikunnissa yhä kauemmas peruskuntalaisten tavoittamattomiin

jos se irtisanoo sopimuksen se menettää jatkossa korvaukset myös niistä jotka ovat kuntaan jo saapuneet mutta joiden osalta tämä kolme tai neljä vuotta ei ole vielä täyttynyt

tarina siitä kuinka euron ongelmien vuoksi eurooppa on menettänyt yhteiskuntarauhan talouskasvun keskinäisen yksimielisyyden moraalin ja demokratian

näitä kuntien saamia korvauksia ei pidä sitoa sopimuksen voimassaoloon eli lupaukseen siitä että ottaa aina vain lisää näitä pakolaisia

voidaan kysyä miten tulevien kuntien luottamushenkilöt pystyvät omien toimiensa ohella todella paneutumaan kuntansa asioihin vai jäävätkö he virkamiesten esitykset hyväksyviksi leimasimiksi

kun kunta on hyvässä tahdossa sopinut pakolaisten vastaanotosta pitäisi korvaukset myös suorittaa täysimääräisesti ja luvatun mukaisesti kunnassa jo olevien pakolaisten osalta riippumatta siitä haluaako kunta enää jatkossa näitä pakolaisia ottaa lisää

kuntia yhdistettäessä voitaisiin ylempien virkamiesten virkoja järjestellä siten että samaa tehtävää ei hoitaisi useampi korkeapalkkainen viskaali

tässä samassa täysistunnossa äskenkin esiintynyt kunnioitettu edustaja paatero kotkasta totesi että asia täytyy valiokunnassa käydä läpi jos tämä näin on

pahoin kuitenkin pelkään että säästöt tehdään oikeaa työtä tekevien käsien määrää vähentämällä esimerkiksi lakkauttamalla kouluja ja vähentämällä hoitopaikkoja

kannatankin edustaja soinin tekemää epäluottamuslausetta

syyksi on muun muassa esitetty laskelmat jotka osoittavat että suomenkieliset palvelut tulisivat maksamaan liian paljon

ärade talman